helsinkiin hylätyn romanialaislapsen tapauksen myötä kävi ilmi ettei lapsen myymistä luokitella tällä hetkellä maassamme rikolliseksi toiminnaksi ja jo maalaisjärki kertoo joka ikiselle meistä ettei kenenkään ihmisen varsinkaan pienen lapsen myyntiä eteenpäin tule sallia missään olosuhteissa

edustaja pekonen on jättänyt eduskunnalle tärkeän toimenpidealoitteen lain muuttamiseksi niin että lapsen myyminen ylipäätään ilman sen kummempaa hyväksikäytön tarkoitusta tehtäisiin rikolliseksi toiminnaksi ja tämä toimenpidealoite on enemmän kuin kannatettava

myöskin lakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja holmlund toi perjantaina esittelypuheenvuorossaan esille tarpeen lainkohtien tarkemmasta selvittämisestä ja muuttamisesta

lainsäädännössämme oleva aukko tulee korjata mitä pikimmiten ja saattaa ihmiskauppaa koskeva lainsäädäntömme ajan tasalle

ehdotetuista muutoksista aiheutuvia seurauksia ei asiantuntijoiden mukaan voida korvata ilman huomattavia lisäkustannuksia nykyjärjestelmään verrattuna

arvoisa puhemies

nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytyminen on puhuttanut paljon paitsi täällä suomessa myöskin euroopan neuvoston kokousten yhteydessä kuten tästä käsittelyssä olevasta kertomuksesta käy ilmi ja kuten myös edustaja huovisen edellisestä puheenvuorosta hyvin tuli esiin

tästä huolimatta pöytäkirjan ratifiointi olisi tärkeä ensiaskel tasaamaan jäsenmaiden välisiä tulkintaeroja ja edistämään tasa arvoa koko euroopassa

tilanteeseen on vaikuttanut epäilemättä alueella vallitseva taloudellinen epävarmuus mutta monen maan kohdalla kyse on myös rakenteellisista ongelmista ja nämä ongelmat ovat ratkaistavissa kansallisella päätöksenteolla

vaikka naisten osuus työvoimasta lisääntyy ovat naiset edelleen aliedustettuina johtotehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella ja epävakaassa taloudellisessa tilanteessa tämä hämmästyttää sillä useat tutkimustulokset osoittavat että sellaiset yritykset joissa edistetään sukupuolten tasa arvoista urakehitystä menestyvät usein muita yrityksiä paremmin

nuorten kohdalla on välttämätöntä huolehtia siitä ettei yksikään heistä jää tyhjän päälle keskeyttäessään tai päättäessään koulun tai ollessaan työllistämistoimenpiteiden ulkopuolella sillä juuri palvelujen väliin putoaminen muodostaa nuorille suurimman syrjäytymisriskin

nuorten kasvava työttömyys ja siitä seuraava syrjäytyminen ovat vakava riski tulevaisuudessa ja menetykset eivät ole ainoastaan inhimillisiä ne ovat myös taloudellisia

päätöslauselmassaan yleiskokous pyytääkin jäsenmaita päivittämään lainsäädäntönsä tasa arvoa tukevalle tasolle lisäämään syrjinnänvastaisia käytännön toimenpiteitä sekä helpottamaan naisten mahdollisuuksia yhdistää työ ja perhe elämä

viimeksi eilen saimme täällä salissa kuulla ministeri urpilaisen suulla siitä miten euroopan maissa otetaan mallia suomen nuorisotakuusta ja hyvä näin mutta haaste on erittäin suuri sillä nuorisotakuu takkuilee osittain vielä täälläkin

mutta aihetta on erittäin tärkeää pitää jatkossakin esillä joka puolella niin myös euroopan neuvoston kokouksissa

arvoisa puhemies

tärkeimpiä etujamme eussa ovat olleet muuan muassa maailman suurimmat sisämarkkinat ja vapaan liikkuvuuden alue kulttuurillinen yhteys muuhun eurooppaan turvallisuuspoliittinen yhteistyö sekä yhteinen valuutta

eu on tuonut meille vakautta hyvinvointia ja kansainvälistä uskottavuutta

seurauksina meillä on muun muassa räjähdysmäiseksi kasvanut nuorisotyöttömyys kriisimaissa johon palaan tuonnempana

vapaa media ilmaisunvapaus ja internet ovat puhuttaneet paljon euroopan neuvoston kokouksissa kuten tästä käsittelyssä olevasta kertomuksestakin käy ilmi

olen keskittynyt itse euroopan neuvosto työssäni paljolti juuri internetiin ja valmistellut raporttiani joka käsittelee kaikkien oikeutta internetin saatavuuteen

eu selonteossa määritellään suomen pragmaattinen ja rakentava peruslinja eu politiikassa

kansainväliset asiantuntijat ovat todenneet sen kuuluvan sananvapauteen mutta kun puhutaan palveluista sen voidaan tulkita kuuluvan myös muihin oikeuksiin kuten oikeuteen yksityiselämään

kokoomuksen eduskuntaryhmän linja on selkeä

olemme avoimia kaikelle eun kehittämiselle joka edistää työllisyyttä ja hyvinvointia eikä kannusta rikkomaan sääntöjä tai elämään toisten kustannuksella

mikäli haluamme vahvistaa demokratiaa lisäämällä sähköisiä vaikuttamismuotoja on varmistettava että kansalaisilla on oikeasti mahdollisuus hyödyntää näitä palveluja

täällä aikaisemmissa puheenvuoroissa on kiinnitetty tärkeää huomiota juuri tähän rehottavaan lääkkeiden nettikauppaan ja edustaja zyskowicz juuri äsken vei sanat suustani

vastaukset globaaleihin ongelmiin eivät löydy käpertymällä sisäänpäin vaan aktiivisella toiminnalla kansallisesti eu tasolla ja globaalisti

olisin myös kysynyt ministeri risikolta onko ministeriössä mahdollisesti pohdittu toimia tähän rehottavaan nettilääkekauppaan liittyen

raportissani muistutetaankin muun muassa siitä että samalla kun julkishallinto siirtää palvelujaan nettiin sen tulee myös varmistaa netin saatavuus kaikille muuten tasa arvo ei toteudu ja eriarvoistuminen vain lisääntyy

vaikka jokainen eu maa vastaa itse ensisijaisesti taloudestaan ja työllisyyden hoitamisesta nuorisotyöttömyys ja muut ongelmat mielletään usein eun ja euron aiheuttamiksi

kriisimaiden ja myös meidän kohdallamme kyse on etupäässä rakenteellisista ongelmista jotka pitäisi pyrkiä ratkaisemaan kansallisella päätöksenteolla

silloin kun kriisimaa ei tilapäisesti voi tukea nuoria saamaan töitä on perusteltua että eulla on mahdollisuus auttaa jäsenmaata estämään syrjäytymistä

osana raporttini valmistelua olen laatinut yhteistyössä helsingin yliopiston tutkija riikka koulun kanssa euroopan neuvoston jäsenmaille suosituksia internetin saatavuuden varmistamiseksi

puhemies

raportissa muun muassa esitetään että euroopan neuvoston jäsenmaat varmistavat netin neutraliteetin ja lisäävät yhteistyötä yksityisten palveluntarjoajien kanssa jotta kansalaisilla olisi edullinen ja toimiva pääsy nettiin

eun laajuinen työnsaanti edellyttää muun muassa ammattipätevyyksien yhdenmukaistamista yhteisiä sosiaaliturvajärjestelmän perusteita sekä yhteistä visiota siitä miten työnantajalle on mielekästä palkata kokematon nuori ensimmäiseen työpaikkaansa

kun sisämarkkinat toimivat kitkattomasti myös nuoret saavat paremmin töitä

korostamme kuitenkin ettei mitään tule ottaa annettuna vaan aina voi ja tulee pyrkiä parempaan

viimeistään euroalueen kriisin syventyessä kävi selväksi että maassamme tarvittiin mittavia lisätoimia jotta valtion taloudenpidolle asetetut tavoitteet saavutetaan

mutta kuten jo edustaja kantolankin puheenvuorosta tuli ilmi yksi tämän tarkastelujakson tärkeimmistä asioista ja saavutuksista on kuitenkin ehdottomasti sopuun pääseminen yleisradion rahoituksen uudistamisesta

oli välttämätöntä että hallitus aloitti tilinpäätöskertomuksessa näkyvät toimet erilaisten rakenteellisten uudistusten läpiviemiseksi sekä menojen ja tulojen tasapainottamiseksi

suomen on ratkaistava kantansa tapaus tapaukselta ja toteutettava integraatiota kansallisella tai eu tasolla siitä riippuen missä se on tehokkainta ja parhaimmin palvelee suomalaisten etua

vuosikausia jatkuneelle vatvomiselle erilaisista rahoitusmalleista pistettiin vihdoin piste

euroopan unionia on kehitettävä kohti vaurautta vapautta ja hyvinvointia myötä ja vastoinkäymisissä mutta toisiltamme paljon

kaikille yhtäläisen yle maksun myötä vapaamatkustajuus saatiin poistettua minkä ansiosta miljoona yhden aikuisen taloutta pääsee noin puolet halvemmalla kuin aikaisemmin

millä aikataululla esitystä puolustusvoimia koskevan lain muuttamisesta voidaan odottaa tänne eduskuntaan hallituksen esityksenä

nyt rahoituksen ollessa turvattu ei pitäisi myöskään olla minkäänlaisia esteitä järjestää jälleen eurovision laulukilpailua suomessa kuten huomenna tapahtuvan euroviisun voiton myötä mahdollisesti tulee tapahtumaan

on erittäin tärkeää että nuorten ei tarvitse jäädä tyhjän päälle keskeyttäessään tai päättäessään koulun tai ollessaan työllistämistoimenpiteiden ulkopuolella sillä juuri palvelujen väliin putoaminen muodostaa nuorille merkittävän riskitekijän

sen rinnalla on kuitenkin huolehdittava myös siitä ettei uusia pikavippivelkoja synny ja tämä päämäärä saavutettaisiin kaikkein tehokkaimmin pikavippilainoista kokonaan luopumalla

ohjelmassa todetaan muun muassa että nuorisotyöttömyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumiseksi jokaiselle nuorelle taataan työ opiskelu kuntoutus tai harjoittelupaikka

mitä enemmän yleiseen liikenneturvallisuuteen vaikuttavista seikoista puhutaan sitä enemmän ne ehkä myös iskostuvat meidän suomalaisten tietoisuuteen ja vähitellen myös ehkä ja toivottavasti asenteisiimme

vaikka aihe on puhuttanut monia ei keskustelussa kuitenkaan ole noussut esiin mitään kovin uusia huomioita verrattuna siihen mitä jo aiemmin lakivaliokunnan mietintöä laatiessamme olemme kuulleet

ja kuten jo lakivaliokunnan puheenjohtaja holmlund kertoi valiokuntakäsittelyn aikana kävimme erittäin perusteellisen keskustelun promillerajan alentamisesta vesiliikenteessä

toinen huolestuttava joukko ovat ne terveet ja työkykyiset nuoret jotka ovat jostain syystä katsoneet yhteiskunnan velvollisuudeksi elättää heidät laittamatta itse tikkua ristiin

esille nousi siis useita argumentteja myös laajemman vesiliikenteen promillerajan alentamisen puolesta mutta mietinnössä ei kuitenkaan päädytty ehdottomaan tätä ja syitä valiokunnan linjaan oli useita

koska yhteiskuntatakuuseen ei näillä näkymin liity velvoitetta vastaanottaa tarjottavaa toimenpidettä on houkutus jäädä passiiviseksi toimeentulotuen vastaanottajaksi vastaisuudessakin joidenkin nuorten kohdalla liian suuri

arvioitaessa ministeriön onnistumista sekä syrjäytymisen ehkäisyssä että toimeentulotuen pitkäaikaisen tarpeen vähenemisessä saavat ministeriön sosiaalipoliittiset toimet kaikkein alimman välttävän arvosanan

valiokunnassa katsottiin myös että promillerajan yleisen laskemisen puolesta esitetyt näkökohdat olivat lähinnä periaatteellisia sekä sellaisia jotka eivät ole olleet erityisen painavia rikoslain säätämisen kannalta

ja vaikka lakivaliokunnan jäsen olen minäkin on mielestäni erikoista että tässä kohden valiokuntamme asettui vastustamaan periaatteellisia näkökohtia sillä eikö politiikassa tehtävien päätösten kuulu juuri periaatteellisia ollakin

jokainen säilyvä ihmishenki on tärkeä ja siksi kaikkia niitä toimenpiteitä joilla voidaan parantaa merialueen ja vesilläliikkujien turvallisuutta tulee suosia

nuorten on tärkeä oppia jo varhain ettei elämässä ole pelkästään oikeuksia vaan myös velvollisuuksia

silti yleisen promillerajan laskeminen vesiliikenteessä tietäisi valiokunnan mietinnön mukaan nykyisellään niin paljon ongelmia ettei sitä ole tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista toteuttaa

nykyisellään yhden venepartion aika on sidottu yhteen vesiliikennejuopumustapaukseen kerrallaan ja yhden tapauksen käsittely voi siis viedä kaiken kaikkiaan lähes kaksi tuntia

kun promillerajaa aiotaan toivottavasti tulevaisuudessa laskea myös huviliikenteessä on vesiliikennejuopumustapausten käytännön käsittelyä välttämätöntä yksinkertaistaa ja nopeuttaa

ensisijaista on taata poliisille ja rajavartiolaitokselle ensimmäisenä käyttöön valvonnan kannalta riittävän tehokkaat mittarit joilla veren alkoholipitoisuus voidaan luotettavasti todeta ilman että kuljettajaa tarvitsee tuoda maihin asti mittauksiin

tämän vuoksi valiokunnassa siis pidettiin tärkeänä että vesiliikenteen promillerajan yleistä laskemista arvioidaan jatkossa selvittämällä samanaikaisesti valvontaan liittyvät epäkohdat

henkilökohtaisesti olen valmis tukemaan tämän selvityksen käynnistämistä mahdollisimman pikaisesti sillä koen kaikista edellä mainituista perusteluista huolimatta että vesiliikenteen promillerajan yleisellä laskemisella olisi merkittäviä liikenneturvallisuutta edistäviä vaikutuksia

arvoisa puhemies

jo hyvin vähäisillä suorituskykyä heikentävillä tekijöillä voi olla ratkaiseva merkitys vesiliikenteen turvallisuudelle

jos nyt usein viinanhakureissulla virossa käyvän matin tuontimäärää valvotaan jatkossa tarkemmin niin matti kyllä varmasti fiksuna kaverina osaa järjestää asiat ja jakaa tätä hakuvastuuta kavereidensa kesken niin etteivät heidän kenenkään tuontimäärät herätä liikaa huomiota

jos viinaralliin halutaan oikeasti puuttua niin ainoa toimiva keino on alkoholiveron asteittainen alentaminen riittävän kilpailukykyiselle tasolle ja tämän lisäksi kulutusta tulisi siirtää valvomattomista tiloista takaisin ravintoloihin ja keinot tähänkin ovat kyllä meillä olemassa mikäli vaan tahtoa ja halua riittää

tässä esityksessä siis säädetään puolustusvoimille kokonaan uusi neljäs tehtävä ja kuten edellä on kuultu erityisesti kantahenkilöstön asema herättää paljon keskustelua ja syystäkin

kaikki puolustusvoimain henkilöstöjärjestöthän kannattavat vapaaehtoisuutta ja vapaaehtoiset varmasti löytyvät kunhan palvelussuhteen ehdot ovat kunnossa